hallitus sitoutui tämän päätöksen yhteydessä siihen että tällä lähdetään liikkeelle ja jos tämä kriisi pitkittyy ja syvenee niin sen on oltava valmis lisätoimenpiteisiin

mutta se lähtökohta siihen että on yksi yhtäläinen kalastusmaksu piti sisällään sen ajatuksen että vaikka omassa rannassaan kalastaa niin silloinkin osallistuu sen kalakannan hoitoon kun se kala ei kerran tunne niitä rajoja sen oman veden rajaa vaan se saattaa tulla sieltä vähän laajemmaltakin alueelta

kanslian toimintaa ohjaavissa säännöksissä ja toimintamalleissa tulisi jatkovalmistelussa ja päätöksenteossa ottaa mahdollisimman hyvin huomioon ja pohjaksi tuossa hankkeessa tehty työ ja sen mukaiset lopputulemat jotka kansliatoimikunta on hyväksynyt

nyt on hyvät keskustalaiset aika tulla kotiin sinne vahvaan peruskuntaan

se mitä seuraavaksi tällä hetkellä tehdään on se että me haemme nimenomaan tältä osapuolelta eli euroopan unionilta kompensaatiota suomalaisille tuottajille

rakennelaki tehdään sen perusteella ja se on varmasti valmis hyväksyttäväksi lähipäivinä ja se lähtee lausuntokierrokselle yhdessä sote mallin kanssa joka toivottavasti saadaan mahdollisimman pian

kotitarvekalastus kahdeksan verkkoa

me olemme saaneet ministerineuvostosta vahvan tuen komissaarille valmistella toimenpiteitä niille alueille jotka kärsivät euroopassa niille elintarviketuotannon aloille jotka kärsivät siis meidän kannaltamme kaikkein tärkein on maito mutta ihan samalla tavalla sianliha on vientikiellossa ollut jo puoli vuotta kala meni vientikieltoon broileri on vientikiellossa ja niin edelleen ja näillä toimenpiteillä autetaan näitä kärsiviä alueita sektoreita ja mikä oleellisinta myös tuottajia

keskeisenä johtopäätelmänä strategiakartan pohjalta voidaan todeta että kanslian tavoitteena on toimia prosessijohtamisen periaatteiden mukaisesti

tässä suhteessa mielestäni olisi hyvä jos jatkossa päästäisiin siihen että näitä voidaan vesialuekohtaisesti katsoa mutta on hyvä että on joku rajoitus josta läh detään liikkeelle

jos me onnistumme näissä tavoitteissa lähiviikkojen aikana niin silloin me voimme odottaa myöskin eulta kompensaatiota suomalaisille tuottajille koska tämä ei ole paikallinen kriisi tämä ei ole markkinahäiriö vaan tämä on idän ja eun välinen kauppasota josta kärsijänä on suomalainen maatalous ja siksi eu on ensisijaisesti se taho josta meidän tätä kompensaatiota pitää hakea

toimintaan liittyviä prosesseja on kuvattukin varsin mittavasti osana hallinnon kehittämishanketta mutta prosessijohtaminen on jäänyt kanslian käytännön toiminnassa vielä taka alalle

inarijärven osalta tämä perustuu maanmittauslaitokselta ja metsähallitukselta saatuihin lukuihin mutta asia on varmasti sellainen joka tulee perustuslakivaliokunnassa varmasti katsoa ja käydä läpi

nyt me yritämme ja me väännämme yhdessä baltian maiden ja puolan kanssa sitä ratkaisua että me saisimme nimenomaan euroopan unionin kriisirahastosta varoja suomalaisten ennen kaikkea maidontuottajien mutta myöskin muiden näiden sektoreiden tuottajien auttamiseksi

kunkin osaston tai yksikön päällikkö vastaa osastonsa tai yksikkönsä hallinnon tehokkuudesta tarkoituksenmukaisuudesta ja kehittämisestä

siinä niitä ratkaisun hetkiä eletään koko ajan eli nyt huomenna jatkuvat keskustelut täällä suomessa on tärkeätä että me saimme hänet tänne kutsuttiin heti ja sen jälkeen sitten seuraavassa maatalousneuvostossa parin viikon päästä

nyt ei olla juttutuvassa vaan ollaan eduskunnan salissa ja täällä ovat edustettuina hallituspuolueet jotka ovat yhdessä tehneet tämän päätöksen valiten erilaisten vaihtoehtojen ja mallien väliltä millä tämä lapsilisiin tehty sinänsä ikävä leikkaus toteutettiin

olen tutustunut kyllä siihen ja tiedän että nämä tuloutusvaatimukset ovat aika kovia siis metsien kestävän käytön näkökulmasta ja siinä varmaan tällä tasolla ei voida montaa vuotta mennä

lähtökohtana tulisi olla kanslian strategiakartasta ilmenevien periaatteiden mukaisesti se että ydin ja tukiprosessit on määritelty ja niille on nimetty omistajat jotka vastaavat kansliatasoisesti prosessien toimivuudesta ja tehokkuudesta lävistäen koko kanslian organisaation

tämän perusteella säädöksiin ei tulisi kirjata osasto ja yksikkökohtaisia tehokkuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen liittyviä vastuita

tällä hetkellä näillä päätöksillä joilla me katkaisemme velkaantumisen me teemme töitä sen eteen että tulevaisuudessakin suomessa on hyvät palvelut lapsiperheille jotta meillä on tulevaisuudessakin varaa maksaa lapsilisiä

puhemies

sitten joitakin poimintoja täältä

nämä petoasiat

puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään

meillä siis peruskaava on se että tehdään kullekin pedolle hoitosuunnitelma joka perustuu siihen kanta arvioon ja sen jälkeen hoitosuunnitelmalla pidetään se kanta järkevällä tasolla

mutta jos sen jälkeen esimerkiksi nyt susien kohdalla mikä on tämä polttavin kysymys jossa ei olla oltu tyytyväisiä kannanhoitosuunnitelmaan ei ole luottamusta ja turvallisuudentunne on hävinnyt niin silloin nämä häirikkösudet pitää pystyä poistamaan

ja petovahingot tulee korvata

nyt kolmanteen lisätalousarvioon ministeriö on esittänyt viimeistä erää maksuun niistä petovahinkokorvauksista joita tulisi maksaa

kun kuunteli edustaja tiilikaisen sinänsä taitavan puheenvuoron ja kun miettii näitä kahta asiaa niin siihen leikkauslistaan ei enää paljon elementtejä jäänyt koska tiilikainen kielsi lähes kaiken mitä nyt ollaan tekemässä

eläinsuojelulaki on työryhmässä vuoden loppuun asti

mielestäni tässä tilanteessa on aivan erinomainen saavutus se että maahan on saatu aikaan hallitus ja vielä kuuden kovin erilaisen puolueen hallitus

jos tämä hallitus ja tämä maa kohtaavat vielä vaikeampia aikoja niin uskon että tällä koalitiolla niistä voidaan todella laajasti kansan tuki säilyttäen päästä yli

joka ainoan ministeriön omani ja hallinnonalani pitää miettiä jokainen uusi laki onko se aivan välttämätön joka ainoa uusi normi ja säädös onko se välttämätön

euroopan ihmisoikeustuomioistuin on lausunut että se ei pidä kohtuuttomana vaatimusta että maahan sijoittuneen ulkomaalaisen on osoitettava riittävän itsenäiset pysyvät tulot joiden avulla hän voi huolehtia perheenyhdistämisessä tarkoitetun perheenjäsenen toimeentulosta mutta tuomioistuin on kuitenkin tutkinut onko toimeentulovaatimus yksittäistapauksissa kohtuullinen

tämä meidän esityksemme on tämän mukainen koska se kuitenkin pitää sisällään yksilöllisen tarkastelun

stm on arvioinut yhdessä migrin kanssa sen tason joka tarvitaan jotta ei tarvitse turvautua toimeentulotukeen

ensin totean että minusta ruotsi on kaikkein oleellisin verrokkimaa meidän kannaltamme ja erityisesti siksi että norja ei kuulu euroopan unioniin tanska on liittymissopimuksessa neuvotellut itselleen itsenäisen maahanmuuttopolitiikan ja islanti ei ehkä ole niin relevantti

herra puhemies

ensinnäkin sosialidemokraateille antaisin sellaisen vinkin että jos näihin teidän puoluehallituksenne päätöksiin ei voi luottaa niin laittakaa näihin parasta ennen päivämäärät mihin asti ne ovat voimassa

ja sitten kun myös katsotaan miten turvapaikanhakijat ovat sijoittuneet euroopan maihin niin me löydämme sieltä akselin itävaltasaksahollantitanskaruotsisuomi

niinistön tarkentava puheenvuoro ja myöskin ed

eli siis näiden maiden vertaaminen on oleellista ja niiden suhteen mielestäni tämä esitys on hyvinkin tasapainoinen

täällä on useassa puheenvuorossa tänään epäilty sitä että jotkut humanistiset alat saattaisivat jäädä huonompaan osaan rahoituksessa

no tähän on monia syitä mutta yksi syy mikä on vähentänyt turvapaikanhakijoiden määrää merkittävästi on se että me olemme tehneet kiristyksiä eri puolilla lainsäädäntöä ja meidän toimintatavoissamme ja yhdenmukaistaneet niitä eurooppalaiselle tasolle ja nimenomaan suhteessa näihin verrokkimaihin

filosofian laitos on menestynyt erinomaisesti ulkopuolisen rahoituksen hankkimisessa ja laitoksellamme toimii useita tutkimushankkeita ulkopuolisen rahoituksen turvin

kun saatu ulkopuolinen rahoitus suhteutetaan vakinaisen opetushenkilökunnan määrään filosofian laitos on ollut ja on edelleen yksi turun yliopiston tehokkaimmista yksiköistä

päivä sisärajatarkastukset joista kävimme erittäin pitkän keskustelun pohjoismaalaisten kollegoiden kanssa että dublin sopimuksen henkeen ei kuulu se että voi vain kävellä läpi maiden

eli siis tässä on niin monimutkaisesta kokonaisuudesta kysymys että siinä kaikki vaikuttaa kaikkeen ja vaikka saattaa kuulostaa jankuttamiselta niin sanon edelleen että ainoat kestävät ja humaanitkin ratkaisut löytyvät siitä että me löydämme tulevien viikkojen ja kuukausien keskustelujen aikana yhteisen eurooppalaisen turvapaikka ja maahanmuuttopolitiikan linjan

arvoisa herra puhemies

hallitus tulee omalta osaltaan linjaamaan taas omia kantojaan tulevissa ministerivaliokunnissa ja tähän linjaustyöhön tietenkin sitten eduskunnan valiokunnat hallintovaliokunta ja suuri valiokunta ensisijaisesti tulevat mukaan

kyselytutkimuksissa kerta toisensa jälkeen suomalaisia toiseksi eniten huolettavaksi yhteiskunnalliseksi aiheeksi heti globaalin köyhyyden ja ruoka ja vesipulan jälkeen on noussut ilmastonmuutos

ensinnäkin haluan kiittää sekä maa ja metsätalousvaliokuntaa että valtiovarainvaliokuntaa jaostoineen erittäin hyvästä työstä ja näistä tarpeellisista lisäyksistä niukkana aikana

ei ole kahta kysymystäkään siitä etteikö joka ikisen vakavasti työtä tekevän poliitikon ja kansanedustajan pidä ottaa ilmastonmuutos vakavasti

luonnonvarakeskus johon tässä puheenjohtaja kiinnitti huomiota on todellakin kriittinen että se saadaan onnistumaan suurimpia rakenneuudistuksia mitä ensi vuoden alusta lähtee liikkeelle valtionhallinnossa

kuten debatissa jo sanoin pelkästään se riski siitä että kaikki se mitä tutkijat ennustavat toteutuisi tai edes osa siitä on niin huolestuttavaa tulevien sukupolvien ja lastemme kannalta että meidän on tehtävä tänään toimia jotta tuo riski ei toteudu

minulla oli kunnia olla vetovastuullisena kolme vuotta sitten säätytalon hallitusneuvotteluissa joissa tämän tänään nyt täällä käsittelyssä olevan ilmastolain suuntaviivoja kirjoitettiin

mutta hyvät edustajat ajattelin keskittyä hieman kansallisen tuen määrään ja meidän maatalouden tukiratkaisuun

silloin meitä yhdisti huoli ilmastonmuutoksesta mutta meillä suuri haaste oli se miten etsitään oikeat keinot joilla yhdistetään ilmastonsuojelu käytännön elämä työpaikat teollisuus

aloitan kiittämällä nykyistä ja myös entistä hallitusta siitä kuinka aktiivisella otteella ne ovat toimineet suomalaisen meriteollisuuden ja laivanrakentamisen tulevaisuuden turvaamiseksi suomessa

hallitus on nyt tämän kolmen vuoden taipaleensa valmistellut ilmastolakia ja hallituskirjauksen mukaisesti arvioinut valmistuneen ilmastolakiesityksen ja sen jälkeen tehnyt päätöksen

valtion tukipolitiikka on ollut erittäin tarpeellista ja sillä on pystytty pelastamaan tuhansia suomalaisia työpaikkoja ja satoja yrityksiä

ja päätös on tehty yhteisymmärryksessä koska siinä muodossa missä se meillä tänään täällä on koemme että nämä kaksi asiaa eli ilmastonsuojelu ympäristönsuojelu sekä työ teollisuus ja työpaikat voidaan yhdistää

myös etelä suomen maidolle maksettava tukimäärä kasvaa nykyisen kansallisen tuen määrään verrattuna

turun telakan lisäksi sadat pienet pk yritykset ovat kiinni tässä alihankkijaverkostossa ja niiden toiminta on nyt osittain valtion tukitoimin pystytty turvaamaan muutamaksi vuodeksi eteenpäin mikä antaa mahdollisuuden suomalaisen laivanrakennuksen kehittää toimintaansa ja parantaa tehokkuuttaan ja pärjätä kovenevassa kansainvälisessä kilpailussa

me olemme astumassa uuteen kestävään talouteen

kestävä talous kannattaa rakentaa täällä eikä ajaa suomalaista työtä ja teollisuutta muualle enemmän saastuttaviin maihin

herra puhemies

talouden yleistilanne maailmalla euroopassa ja suomessa on erittäin kriittinen ja sen tähden me teemme budjettia tilanteessa jossa joudumme leikkaamaan menoja mutta myös kiristämään veroja

tämä on arkipäivää kehittyneissä maissa ja se tulee ajamaan merkittävällä tavalla myöskin yrityksiä liikkeelle koska ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä ja ympäristönsuojelussa nähdään potentiaalia uusille työpaikoille ja uudelle kasvulle

kumpikaan puuha ei ole erityisen mukavaa poliitikoille saatikka se miten se tuntuu niissä tahoissa joihin nämä kiristykset tai leikkaukset kohdistuvat

en voi väittää että olisin tyytyväinen siihen että kotitalousvähennystä pienennetään tai asuntolainojen korkojen verovähennysoikeutta pienennetään mutta me nyt vaan elämme sellaista aikaa että eri puolilta on kiristettävä ja toivon että pystymme saamaan tulevien vuosien aikana määrätietoisella ja hyvällä talouspolitiikalla ja kasvupolitiikalla maan talouden sellaiseen kuntoon että näitä hyviä asioita voidaan edelleen kehittää parempaan suuntaan

asenne on muuttunut sekä yhteiskunnassa valtion ja kuntien tasolla virkamiestasolla että yrityksissä

paljon tapahtuu

me tarvitsemme tekoja joita siis kuten todettua yritykset tekevät koska ne hakevat kasvua uusia työpaikkoja menestystä mutta tarvitsemme tekoja myöskin päätöksentekijöiltä

ja tämä ilmastolaki luo puitteet sille että me päättäjät osaamme tehdä jatkossa oikeita päätöksiä jotta ilmastotavoitteet saavutetaan

tässä valtion tilanteessa täytyy tähän olla tyytyväinen mitenkään tietenkään vähättelemättä sitä tosiasiaa että meillä on ollut alhaiset markkinahinnat ja kannattavuus vaikeaa jo ennen venäjän kriisiä

kansainvälisestä ympäristöstä sen verran että me olemme siis todella riippuvaisia siitä miten maailmantalous kehittyy ja miten euroalueen kriisi ratkaistaan

mutta kun suomessa on tutkittu että suomalaisten enemmistö on euroopan unionin jäsenyyden kannalla edelleen ja ylivoimainen enemmistö suomalaisista kannattaa euroa meidän valuuttana niin mikä siinä suomen kansan mielipiteessä sitten niin huonoa on ettei sitä tarvitse kunnioittaa eikä siitä tarvitse välittää edustaja soini

venäjän kriisi tähän päivään mennessä tuomine vaikeuksineen puhumattakaan tulevaisuuden mukanaan tuomista vaikeuksista on suuri haaste mutta tähän kokonaistasoon täytyy olla mielestäni tässä tilanteessa tyytyväinen

täällä on käyty hyvää keskustelua siitä miten kriisin ratkaisemisessa mennään eteenpäin ja haluaisin vielä tässä puheenvuorossa toistaa näkemyksen siitä että kyllä suomella on täysi oikeus olla tiukkana siinä että nyt päätettyä vakausvälinettä ei käytetä kolmen an maiden pankkien pääomittamiseen vaan ensisijaisesti tämän pääomittamisen tulee tapahtua näiden pankkien omistajien toimesta toisaalta niiden maiden toimesta joiden pankeista tässä on kysymys

ydinvoima ei ole missään nimessä ongelmatonta mutta kun se suomessa toteutetaan säteilyturvakeskuksen tiukan valvonnan alla se on turvallista ja turvallisesti toteutettavissa

tervetuloa pelastamaan euroa koska suomen kansakin sitä haluaa ja etsimään yhdessä ratkaisua ja me todella toivomme että me kuulisimme teiltä hyvät perussuomalaiset todellisia ratkaisuja siihen miten euron kriisi selvitetään

meidän kannattaa kehittää edelleen myöskin uusiutuvaa luonnonvaraamme vesivoimaa kuitenkin niin että huomioidaan ympäristönäkökulmat kalastus metsästys ja porotalouskysymykset mikä tänä päivänä on mahdollista ja mistä pitää pitää huolta

kun tämä akuutti kriisi on saatu hoidettua niin sen jälkeen meidän on määrätietoisesti tartuttava niihin perusongelmiin jotka ovat tämän kriisin taustalla eli ylivelkaantumiseen euroopan koko alueen kilpailukykyyn

se antaa meille erinomaisen työkalun kehittää pitkäjänteisesti suomalaista maaseutua tukea maaseudun palveluita viihtyvyyttä ympäristön positiivista kehitystä maaseutuyrittäjyyttä ja monipuolisia elämän mahdollisuuksia suomalaisella maaseudulla

ne ovat ne asiat joilla me pitkällä tähtäimellä voimme selvittää tämän asian ja vain ja ainoastaan sitä kautta että eurooppa on kilpailukykyinen täällä on työtä elinvoimaa ja sitä kautta varaa maksaa velkamme

ensimmäiseksi viime vaalien alla varmasti yksi eniten ihmisiä kiinnostanut ja huolestuttanut kysymys oli ilmastonmuutos ja valittavalta eduskunnalta todella haluttiin toimenpiteitä ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja konkreettisiksi toimenpiteiksi tällä saralla se sanoo että tämä hallitus on tehnyt historiallisen politiikan linjamuutoksen

mutta meillä pitää edelleenkin kaiken toiminnan lähtökohta olla se että yhtään ylimääräistä suomalaisten veronmaksajien euroa ei maailmalle viedä

mutta nyt meillä on aika jolloin taas tehdään päätöksiä siitä mitkä ovat tulevat valinnat ja tätä keskustelua voidaan nyt käydä

me olemme kuitenkin pystyneet voittamaan saamaan aikaa näillä tehdyillä toimenpiteillä ja nyt meillä on suomessa aika käydä keskustelua siitä mitkä ovat meidän tavoitteemme

kokoomus on tyytyväinen tähän lopputulemaan johon pitkän valmistelutyön jälkeen on päästy ja uskomme että tästä ilmastolaista on aitoa hyötyä ilmastonmuutoksen torjumiseksi

kaikessa sen päätöksenteossa ja valmistelussa on otettu ilmastonmuutoksen vastainen taistelu huomioon ja tämä näkyy niin kansainvälisessä toiminnassa kuin meidän kansallisessa lainsäädännössä siinä miten tätä lainsäädäntöä on viety ja juoksutettu maakuntien päätöksentekoon kunnalliseen päätöksentekoon ja konkreettisesti viety sille tasolle että yksilöt kotitaloudet voivat itse omilla ratkaisuillaan myöskin osallistua tähän kasvihuonepäästöjä vähentävään työhön

olen tietenkin hieman murheellinen siitä että tiukka valtiontalous tekee sen että kaikkea hyvää mitä haluttaisiin tehdä ei ole mahdollista toteuttaa mutta olosuhteet huomioon ottaen pidän tätä lopputulemaa yhdessä valtiovarainvaliokunnan ja hallituspuolueiden sopimuksen kanssa tyydyttävänä ratkaisuna

meidän pitääkin evästää omat neuvottelijamme tiukasti siihen että erityisesti vahvat talousmaat euroopassa saksa ja ranska myöskin iso britannia euron ulkopuolella eivät ole niitä maita joihin suomen varoja pitäisi suunnata